on selitetty että kansalaiset haluavat kuulla niitä totta kai haluavat jos eivät he kuule mitään muuta koskaan

tietysti vastuullinen pitää olla

myös tässä maksusuunnitelman teossa voisi olla vähän helpottavia asioita että ihminen pääsisi tähän suunnitelman piiriin

niitä suomalaisia jotka hoitavat edes osittain läheistään on melkein miljoona

kiitos

onko hallituksella antaa omaishoitajille lupaus paremmasta sote uudistusten myötä muutakin kuin vanhuspalvelulain selvitystyön tulos

toki toimiva turvallisuus ja puolustuspolitiikka edellyttää nykyisin kansainvälistä yhteistyötä mutta sen lisäksi on vaalittava uskottavaa kansallista puolustuspolitiikkaa

on paljon ihmisiä jotka sanovat että se on hyvin hankalaa ja he ovat yrittäneet mutta ei onnistu tämän maksusuunnitelman piiriin pääseminen

paikallislehdet uutisoivat paikallisista asioista tarkasti ja on demokratian kannalta tärkeää että myös ne säilyvät hengissä myös paperiversioina tässä digimurroksessa

haluankin ministeri lindströmiltä kysyä onko siihen mitään mahdollisuuksia tehdä helpotuksia koska se on yhteiskunnalle ja henkilölle itselleen hyvä että se velka tulee maksettua

yleisen asevelvollisuuden kannattaminen ei merkitse sodan ihannointia

kokonaisuudessaan korjaushankkeen kustannukset ovat noin miljoona euroa josta maskun kunta on varautunut maksamaan puolet ja valtionosuus kattaisi toisen puolen

kaiken kaikkiaan kiitos

sen jälkeen siinä onkin sitten jo todella suuret maksut

oikeuslaitoksen on ihan turhaa näitä asioita käsitellä siihen pitäisi saada jotain joustavuutta

myös vakavat vammautumiset ja henkisen terveyden vaarantuminen ovat valitettavasti läsnä rauhanturvaajien maailmassa

myös pankkitunnusten puuttuminen aiheuttaa monelle maksuhäiriöiselle vaikeuksia saada tietoa ja maksaa laskujaan jopa

olen ollut vanhusten kanssa paljon tekemisissä ja käynyt palvelutaloissa kymmenien vuosien ajan ja tämä talousarvioaloite tulisi todella tarpeeseen

kuten lakialoitteessa todetaan sopeutumiseläke on tarkoitettu väliaikaiseksi tulonlähteeksi ex kansanedustajille jotka eivät työllisty työmarkkinoilla edustajakautensa jälkeen ei pysyväksi lisäansioksi

kiitos

arvoisa puhemies

ei ole oikein että pienituloisten työntekijöiden ja eläkeläisten toimeentulosta tingitään ja samanaikaisesti ex kansanedustajille maksetaan suhteellisen muhkeaa sopeuttamiseläkettä jo kymmeniä vuosia ennen varsinaista eläkeikää

lopuksi

jos maalla ei ole omaa uskottavaa puolustusta on se jonkun muun maan armeija joka sen hoitaa ja täällä häärii

arvoisa puhemies

sopeutumiseläkettä nauttivien ex edustajien tulisikin siirtyä sopeutumisrahan piiriin

tämä lisäisi kansalaisten luottamusta koko kansanedustuslaitokseen

henkilökunta on usein täystyöllistettynä perushoidon taholta joten vanhusten virkistystoiminta jää monesti vapaaehtoistyön varaan

arvoisa puhemies

nämä kuntoutusmäärärahojen palautukset ovat johtuneet tosiaan siitä että varsinkin isoissa kaupungeissa veteraaneja ei ole tavoitettu

näin ollen tätä tarkoitusta varten tulisi palkata erikseen idearikas innostava ja kannustava henkilö joka huolehtisi päätoimisesti palvelutalojen asukkaiden henkisestä hyvinvoinnista

nyt siihen käsittääkseni on tulossa muutos

se tietosuoja sen suhteen poistuu että saataisiin kiinni ne loputkin jotka ovat oikeutettuja kuntoutukseen

lisäksi tämä henkilö voisi olla aktiivinen toimija koulujen vapaaehtoisjärjestöjen harrastajapiirien ja palvelutalojen välisessä yhteistoiminnassa

perussuomalaisilla on ollut tämä veteraaniasia aina esillä jo talonpoikien puolueessa smpssä kuten edustaja osmo kokko tuossa mainitsi

vanhusten henkisen hyvinvoinnin parantamisen tarve on merkittävä ja tätä varten tulisi kohdentaa valtion määrärahoja hankkeeseen jossa kartoitettaisiin tarvetta palvelutalojen virkistystoiminnasta vastaavien henkilöiden palkkaamiseksi

toivoisin että lakiesitys menisi eteenpäin ja tulisi äänestykseen ja se vietäisiin positiivisesti loppuun

minä kiitän erittäin paljon näistä puheenvuoroista jotka ovat olleet todella hyviä täällä salissa

kiitos

tämä voisi olla todella hyvä ja myös kaventaa sukupolvien välistä kuilua ja tehdä yhteistä hyvää

perussuomalaiset ovat tehneet erittäin monia hyviä talousarvioaloitteita

näistä muutama tässä esityksessäni

kuntien riittävät resurssit lain toteutumiseen ovat kysymysmerkki

on myös paikkoja joissa on yksi yökkö yksi hoitaja yöllä tapahtuu exitus eli potilas kuolee häntä pitää ruveta laittamaan

arvoisa puhemies

hänellä on myös paha diabetes

muutama viikko sitten hänen äitinsä tarvitsi jalkahoitoa

ja vielä

me pystymme itse vaikuttamaan myös eläinten hyvinvointiin juuri ostamalla niitä kotimaisia tuotteita ja niitä eettisesti tuotettuja ruoka aineita

sanottiin että tämä jalkahoitaja on ulkoistettu että häntä pitäisi nyt lähteä roudaamaan sitten kun ajan saa raumalle tai nousiaisiin

jo silloin oli tilanne se että ei siellä paljon kahvitunneille ehtinyt

hoitajien määrä hoidettaviin nähden on tällä hetkellä kyllä liian alhainen ja hoitajan työ on todella vaativaa

useimmissa kulttuureissa vanhempia ihmisiä kunnioitetaan ja myös tämmöistä asennemuutosta voisi olla tarpeen saada suomessakin

näin ollen täytyy erittäin vakavasti suhtautua varsinkin henkilöstömitoitukseen hoitolaitoksissa

arvoisa puhemies

se on jäänyt mieleen että sitä myönteistä päätöstä blokattiin ja lobattiin kovin sillä että ruokakassin hinta halpenisi myös oltaisiin kansainvälisiä ja ei jäätäisi kehityksestä jälkeen

eli silloin tässä eu huumassa neuvoteltiin jotakin huonosti myös tuottajien kannalta koska tilanne on tällä hetkellä tämä

suomalaisuuden liitto vaalii näitä asioita

edustaja eerola perusteli lakialoitteensa erittäin kattavasti joten kannatan hän

euroalueen ongelmien myötä monet tahot ja henkilöt ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä tapaan miten suomi euroon aikoinaan liittyi

arvoisa puhemies

määrä vähenee uhkaavasti

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen kahdestoista asia kuin minusta ehdot täyttäminen ja pannaan pöydälle kahdeskymmeneskolmas yhdettätoista kaksituhattakaksitoista pidettävä täysin

maastrichtin sopimuksessa suomi ja ruotsi ilmoittivat päättävänsä euroalueeseen kuulumisesta erikseen

löksyttäneen hyväksytty eduskunnan seuraava täysistunto perjantaina kahdeskymmeneskuudes yhdettätoista cars kolmas yhdettätoista kaksituhattakaksitoista kello kolmetoista

kuitenkin vain ruotsissa järjestettiin kansanäänestys minkä tuloksena ruotsi jättäytyi talous ja rahaliiton ulkopuolelle

arvoisa puhemies

omaishoitajien tekemä työ on äärimmäisen arvokasta ja se mahdollistaa hoidettaville paremman elämän ja antaa monille mahdollisuuden asua omassa kodissa mikä on tärkeä asia kenelle tahansa

arvoisa puhemies

kansallista päätöksentekovaltaa ollaan hivuttamassa askel askeleelta eun alaisuuteen ja se huolestuttaa todella

on valitettavaa että suuri osa omaishoitajista ei saa ollenkaan omaishoidon tukea ja toisaalta omaishoidon tuen varassa elävillä on usein vaikeuksia toimeentulon suhteen

euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan ja tukipolitiikan alkuperäinen tarkoitus oli parantaa euroopan maatalouden tuottavuutta toisen maailmansodan jälkeen

tästä näkökulmasta omaishoitajien kohdalla tukipalkkioiden veronalaisuudella on todella taloudellista merkitystä läheisistään huolta kantaville mallikansalaisillemme

maamme taloutta vaivaa kuitenkin moni muukin ongelma kuin euro

rakenteellisten ongelmien ratkaisu työttömyyden vähentäminen ja talouden ehostaminen rakenteellisilla uudistuksilla on tällä hetkellä hallituksen prioriteetti ei spekulointi eurosta eroamisella ainoastaan

myös omaishoitotyö joka on käytännössä toisesta huolehtimista ei niinkään puhtaasti ansaintatarkoituksessa tehtyä työtä on luonteeltaan sellaista ettei sitä pitäisi verotuksessa rinnastaa ansiotyöhön

tukijärjestelmän mielekkyydestä käydään usein keskustelua

välillä julkisessa keskustelussa kuulee vaatimuksia että alkuperäisen merkityksen täyttänyt tukijärjestelmä tulisi kauttaaltaan lopettaa ja tulisi siirtyä puhtaasti markkinaehtoiseen ruuantuotantoon

kuten ministeri soinikin on todennut muutamassa vuodessa on tapahtunut maailmanlaajuisesti niin paljon että siihen samaan maailmaan siihen samaan tilanteeseen jossa ennen olimme emme enää voi palata ei ole mahdollisuutta kaikki on muuttunut

arvoisa puhemies

ilman tukia ruuan hinta kuluttajalle kohoaisi selkeästi

tämän lisäksi vanhuspalvelulain mukaan iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito on toteutettava ensisijaisesti hänen kotonaan tai muussa kodinomaisessa asuinpaikassa

elikkä vielä kysymys kuuluu

hallituksen suhtautumisen ja vanhuspalvelulain hengen mukaisesti omaishoitotyötä tulisi edistää luomalla omais hoitajille nykyistä paremmat toimintaedellytykset ja pyrkiä turvaamaan heidän toimeentulonsa

tämä kansalaisaloite yleensä kansanäänestyksestä on sellainen mitä perussuomalaiset kannattavat koska kansan äänen pitää kuulua ja kansanäänestyksiä ei kuten edustaja savio tässä mainitsi kovin usein pidetä vaikka olisi tarvis

näin ollen omaishoitajaksi ryhtymisen kynnystä tulisi madaltaa ja omaishoidon tuen hoitopalkkion tuntuva korottaminen olisi perusteltua

elinvoimainen maatalous varmistaa suomen korkean omavaraisuusasteen

omaishoitajien aseman eteen on tehtävä vielä paljon täällä eduskunnassa mutta edustaja heikkilän lakialoitteen mukaiset muutokset olisivat askel parempaan suuntaan

ilman maataloustukia kuluttaisimme huomattavasti enemmän eun ulkopuolelta tuotavaa ruokaa jonka puhtaudesta ja ympäristöystävällisestä ja eettisestä tuotantotavasta emme voisi mennä takuuseen

ja terveisiä sinne lehterille parlamentaarikko väyryselle

kiitos

olen jo toista kautta istumassa samassa työhuoneessa mikä teillä on ollut kansanedustajana ollessa

kiitos